pääministeri katainen kysyimme teiltä äsken puheenjohtaja sipilän suulla paljonko menetimme eu neuvotteluissa ja miten kohtaamamme menetykset tasataan koko kansakunnan kesken siten ettei niitä maksateta heikoimmilla alueilla ja heikoimmilla ihmisillä

monilla ministereillä on henkilökohtaisia suunnitelmia ja toivon teille kaikkea hyvää mutta vaikka pääministeri te lähdette niin ongelmat jäävät ja tämä kehyspäätös osoittaa että hallituksella ei ole suunnitelmaa suomen suunnan kääntämiseksi uusien työpaikkojen riittäväksi luomiseksi

ymmärsinkö siis oikein että ervvn muutoksia pääministerin mielestä tarvitaan siihen että velkajärjestelytilanteessa voidaan estää ongelmien ja talouskriisin leviäminen ja tartunta muihin maihin

itse asiassa tuolla metsätaloudessa ja kalastuksen puolella on oma tukijärjestelmänsä ja näihin on sovellettu sitten muuta lainsäädäntöä

arvoisa puhemies

ette vastannut mutta me odotamme ja vaadimme hallitukselta että tämän kaltainen yhteisvastuullinen tasaus tehdään

elvytyksestä on puhuttu tänään paljon ja yksi tapa elvyttää on tietenkin infran rakentaminen tässä tapauksessa vesi ja viemäri infran rakentaminen

haluaisin myös kuulla valtiovarainministeriltä kannan tähän aloitteeseemme että fortumin sähköverkko pidetään suomalaisessa omistuksessa

tätä kysymystä on aiheellista kysyä koska äsken tämä parlamentti maan ylin päättävä elin kävi keskustelua yhden parlamentarismin vahvimman puolustajan emeritapuhemies uosukaisen silmien alla

nyt ei ole suoraa vastausta siihen miten tulevaisuudessa pitäisikö tätä luontaiselinkeinoasiaa laventaa

harmaata taloutta voidaan rajoittaa verottajan tiedonsaantioikeutta parantamalla ja valtiovarainministeriössä selvitellään veronumeron käyttöönottoa kaikilla ulkomaalaisilla työntekijöillä

täällä on monesta suusta todettu tarve ympäristötöiden määrärahojen lisäämiseen ja kiitoksia valtiovarainvaliokunnalle että se taas tätä tilannetta korjasi

ilmeisesti jotain tämänkaltaista pääministeri tarkoitti ja se oikeastaan kuvastaa sitä ajatusta mikä hallituksen parissa on että joka tapauksessa tästä on kohtuullisen iso rytinä tulossa

aiotteko te seurata sivusta jos fortumin sähkönsiirtoverkko myydään ulkomaille vai tartutteko keskustan ehdotukseen ja esitykseen että esimerkiksi infra oyn kautta varmistamme sähkönsiirtoverkon pysymisen suomalaisissa käsissä

pääministeri katainen teiltä on mennyt hallituksenne kanssa kaksi vuotta hukkaan ilman selvyyttä terveysuudistuksen suunnasta ja ellette juoksua paranna on uhka että menee vieläkin kaksi vuotta hukkaan

on itsestään selvää että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka tarkoittaa sitä että ilmastopolitiikassa ovat mukana erittäin kattavasti kaikki maailman maat

keskustan mallissa kotikuntia on niin paljon kuin paikalliset päättäjät kansalaisten tuella parhaaksi näkevät terveyspalvelut hoidetaan maakuntien kokoisilla alueilla aivan kuten muissakin pohjoismaissa

arvoisa puhemies

eivätkö nimenomaan vesi ja viemäröintihankkeet ole suhteessa jopa paremmin työllistäviä kuin vastaavan rahan käyttö esimerkiksi tierakentamiseen koska kyllä se putkien asentaminen vaatii ehkä myös ihmistyötä enemmän kuin tierakentaminen joka voidaan koneistaa

arvoisa puhemies

keskustelu päättyi

toinen kysymys on se että tällä hetkellä tilaajat pääurakoitsijat vapaaehtoisesti ilmoittavat verottajalle tietoja aliurakoitsijoille maksamistaan urakkasummista

me kysymme

jotkut edustajat täällä ovat kritisoineet keskustaa siitä että emme ole hyväksymässä muutoksia emme ole hyväksymässä jälkimarkkinaoperaatioita pankkien pääomittamista vaan esitämme että esimerkiksi kreikan kohdalla täytyisi mennä hallittuun velkajärjestelyyn

ruokakriisi on ilman muuta yksi maailman vakavimmista ongelmista ja on se muuten sillä tavalla että tässä on nyt pakko ihan näitä keskustalaisia ministereitä kiittää siitä miten on kannettu kansainvälistä ja globaalia vastuuta

tarttuisitte tähän tarjoukseemme ja katsoisimme yhdessä miten varmistamme terveyspalvelut lääkäriin pääsyn suomalaisille hyvän hoidon suomalaisille

tässä on niin ikään käynyt ilmi että hallituksen vastatessa edustaja jussi niinistön allekirjoittamaan välikysymykseen tuo hallituksen vastaus perustui sille virheelliselle olettamalle että mitään poliittista ohjausta koko hankkeessa ei ole annettu

emme mitään

saastuttaminen tulee kalliimmaksi puhtaat ratkaisut edullisemmiksi ja sitä kautta kertyy paitsi päästökauppatuloja myös mahdollisuuksia uusiutuvalle energialle puhtaalle teknologialle ja se tulee pitkällä tähtäimellä olemaan niin suomen kuin koko eunkin hyöty

eikö tämä ilmoitus voitaisi ottaa velvollisuutena jotta se koskisi kaikkia ja sillä tavalla verottaja saisi paremmin tietoja siitä mitä alalla tapahtuu ja pystyisi sitten näitä tietoja käyttämään harmaan talouden kitkemiseksi

mitä jos tekisitte niin että lähetätte keskustan esittämään sosiaali ja terveyspalveluiden mallin kuntiin lausunnoille

toinen näkökulma työllistävyyteen on se että jos ympäristötyörahoja lisätään niin osa niistä voidaan suunnata osuuskuntien hankkeitten tukemiseen joissa taas ne osuuskunnan jäsenet panevat huomattavan oman siivun jolloin elvyttävä vaikutus on entistä suurempi

ministeri väyrynen uusi kehityspoliittiset linjaukset sillä tavalla että kehitysmaitten paikallista ruuantuotantoa edistetään

no hyvä jos on edes joitain hyviä mutta pääministeri katainen teidän hallituksenne ja kokoomus pääministeripuolueena on suomen tilanteesta vastuussa

myös kreikan valtiovarainministeri on tämänpäiväisten lehtitietojen mukaan pohtinut tätä samaa asiaa ja hänellä se hallituin skenaario on se että puolet kreikan veloista saataisiin anteeksi

katsotaan kumpi saa enemmän kannatusta

tämä hiilivuotoriski minkä edustaja turunen otti esille on vakavasti otettava riski ja sen vuoksi eussa on energiaintensiivisille aloille annettu ilmaisia päästöoikeuksia ja näin täytyy olla jatkossakin

siis hallituksen vastaus eduskunnalle perustui virheelliseen olettamaan ja sen olettaman perusteella pääministeri täällä tunteella vakuutti eduskunnalle että on absoluuttinen fakta ettei poliittista ohjausta annettu

meidän esityksemme kuntien yhteistyöstä joka sallitaan vai teidän kuntien yhteistyön kieltävä esityksenne

arvoisa puhemies

onneksi tänä päivänä alkoi ennakkoäänestys ja suomalaiset pääsevät ottamaan kantaa ovatko he tyytyväisiä teidän toimiinne vai olisiko hyvä ottaa joitain uusia keinoja käyttöön työttömyyden nujertamiseksi

tässä kohtaa haluan todeta että keskusta ei ole missään tapauksessa kuten esimerkiksi edustaja brax väitti sanomassa että tehkää hallittu velkajärjestely

mietitään mitä siitä seuraa

tässä keskustelussa on ruokakriisi ja energiakriisi asetettu ikään kuin vastakkain ja heitetty ajatus että kun energiakriisiä ratkotaan niin ruokakriisi pahenee

tarvitsemme maailmanlaajuisen kunnianhimoisen ilmastosopimuksen ja siinä suomi voi olla monella tapaa myös hyötyjien joukossa ja samalla hyötyvät myös maailman köyhät sekä elinolojen turvaamisen että kehityspolitiikan kautta

kun koko hallituksen vastaus jolle hallituspuolueiden edustajat ovat luottamuksensa antaneet nappia painamalla on perustunut harhauttamiseen virheelliseen tietoon on oikeutettua kysyä milloin hallitus aikoo tuoda korjaavan esityksen jotta eduskunta voi kaikkien tiedossa olevien asioitten vallitessa pohtia asiaa uudelleen

mutta pääministeri katainen kun sanotte että teidän toimillanne nyt on hiilen virtaa tyrehdytetty perumalla turpeen veronkorotukset te pidättäydyitte lisäheikennyksistä kotimaiseen energiaan

ulkomaiset sijoittajat ja ehkä äveriäimmät espanjalaiset ovat hiissanneet rahojaan turvaan pois

me haluaisimme että suomi ja suomen hallitus olisi täydellä puhevallalla varustettuna rakentamassa muiden maiden mukana sitä hallittua velkajärjestelyä sen sijaan että nykyinen hallitus on muutaman kuukauden toiminnallaan hukannut sananvaltansa yhteisten pysyvien ratkaisuitten hakemisessa tämän oman kansallisen vaaleista juontuvan erityiskysymyksen sitkeällä ajamisella ja jumputtamisella

nyt te ehdotatte että samansuuruinen pankkituki annetaan espanjalle

yksikään muu hallitus ei ole leikannut suomen historiassa niin rajusti päivähoidon koulun terveyspalveluiden ja vanhuspalveluiden rahoituksesta kuntien valtionosuuksia kuin te valtiovarainministeri urpilainen ja hallituksenne

minä luulen että sama meno jatkuu eli edelleen yksityiset sijoittajat jotka pystyvät rahojaan liikuttelemaan kuskaavat niitä pois espanjasta ja tukitarve tulee jatkumaan

oletan myös että kun isojen maiden tukilinjalle lähdetään seuraava askel on kriisirahastojen ja samalla suomen vastuiden tuntuva korottaminen

ja kun pääministeri ja valtiovarainministeri ja ilmeisesti myös muut hallitusryhmien puheenjohtajaministerit ovat tunteneet tulleensa a

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valitettavasti valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasi ei ole enää paikalla mutta hän esitti jotain sen kaltaista hurskaana toiveena ettei pankkienkaan pääomittamiseen mentäisi vaan että paremmassa kunnossa olevat pankit tulisivat ensin pelastamaan huonommassa kunnossa olevia pankkeja

esimerkiksi työttömien yhdistykset pyörittävät ruokalatoimintaa kahvilatoimintaa millä on suuri merkitys paitsi pienituloisten ihmisten toimeentulon kannalta myös sosiaalisen yhteyden luomisessa ja mielekkään toiminnan aikaansaamisessa

kerrataan vielä

keskusta kannattaa kansainvälistä ilmastosopimusta

harhaanjohdetuiksi utvassa niin onko nyt todella näin että hallitusneuvotteluissa ei sovittu mitään dragsvikin varuskuntaa koskien tai missään muussa vaiheessa puolustusministeri ei informoinut toisia hallituspuolueita poliittisesta ohjauksesta

monilla yhdistyksillä kuitenkin on suuria probleemeita

olemme yhdessä halunneet että kivihiiltä ja öljyä voidaan korvata uusiutuvalla suomalaisella puulla energiantuotannossa puulla joka jää yli meidän teollisen käytön tarpeistamme

jos nyt sitten muutama satanen tai tonni siitä kahvilatoiminnasta tulee tuloja niin verottaja tulkitsee että kyllä se on verotettavaa toimintaa ja se jos mikä syö sitä ihmisten halua tehdä vapaaehtoistyötä jos se pieni hyöty sen oman järjestön tai yhdistyksen eteen lähteekin sitten vielä verottajan kouran kaapaisemaksi

ymmärrän vielä sen jos kokoomuksessa ajatellaan että suomalaisia kuntia voidaan suomen rajojen sisällä pakkokeinoin liittää toisiinsa mutta haluaisin nähdä millä tavoin kokoomus ja valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasi aikovat pakkokeinoin liittää eurooppalaisia heikompia pankkeja eurooppalaisiin parempiin pankkeihin

se ärtymys mikä on hallitusryhmien puheenjohtajien ja edustajien julkisista lausunnoista ollut nähtävissä viime päivinä kertoisi aidosta ärtymyksestä aidosta tietämättömyydestä mutta jos keskeinen hallituskumppani salaa tämänkaltaiset asiat miksei se ärtymys pettymys johda toimenpiteisiin hallituksen sisällä

nyt tämä hiilinielukohtelu asettaa rajat uusiutuvan puun käytölle suomessa vaatien meitä pitämään käytön liian paljon alle vuotuisen kasvun

isät ja äidit myyvät pullaa ja kahvia ja mokkapaloja kentän laidalla jotta seuralle kerätään vähän varoja lasten harrastuksen tukemiseksi ja sitten tuleekin yllättäen vastaan että tämä toiminta saattaa johtaa verottamiseen

mäkelä laski että miljardi ja katainen pani vielä miljardin paremmaksi

miten hallitus aikoo varmistaa että uusiutuvan energian lisäystavoitteet nimenomaan puuenergian osalta tulevat toteutumaan

miellyttävää että valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja sasi saapuu paikalle ja on kenties valmis avaamaan tätä esiin nostamaani kysymystä

kokoomus ja kokoomuspuolueen edustajat pääministeri katainen mukaan lukien ovat olleet aivan hiljaa tänään

mitä aiotte tehdä tälle käytännön ongelmalle valtiovarainministeri rinne

en tiedä onko teillä sisäisessä pohdinnassa mitä aiotte huomenna vastata vai muutenko asia nyt painaa mutta olisi ollut mukava kuulla myös teidän näkemyksiänne tästä olemassa olevasta tilanteesta

mutta kun te sanoitte että yksilölliset palvelut työttömille ovat parantuneet ja erityistä huomiota on kiinnitetty pitkäaikaistyöttömyyden ohella nuoriin tulokset puhuvat toista

ihmiset jotka käyttävät noita palveluita toteavat että yksilöllinen palvelu on vähentynyt pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt samoin nuorisotyöttömyys

nämä voitte tarkistaa vaikka tilastokeskukselta pääministeri

väsähtäneen hallituksen väsähtänyt budjetti

hallituspuolueiden edustajat ymmärrän hyvin että teillä ei ole tuosta omasta budjetistanne paljon puhuttavaa

arvoisa puhemies

hallitus ansaitsee kiitoksen siitä että se on laatinut tämän luonnonvaraselonteon ja täytyy muutamalla sanalla kuvata sitä taustaa

herra puhemies

kiitän pääministeriä siitä että hyväksyitte keskustan aloitteen vuosittaisesta ulko turvallisuus ja puolustuspoliittisesta keskustelusta ja tulkitsin vastauksenne että suorastaan lupasitte sen eduskunnalle äsken

kasvu sakkaa

kesken tuon työn hallitus omassa politiikkariihessään vajaat kaksi vuotta sitten totesi että tämä maailmantalouden tilanne vaatii suomelta uutta asennoitumista ja pitkän tähtäimen tavoitteita ja kirjasi silloin politiikkatarkistukseensa tavoitteet siitä että tämän kaltainen luonnonvarojen kokonaisvaltainen tarkastelu vielä tällä kuluvalla kaudella tehdään

keskusta ja sipilä on vastannut teidän kysymyksiinne

arvoisat valtiovarainministeri ja pääministeri vastatkaa yhteen kysymykseen edes

ilmasto ja energiapoliittinen ministerivaliokunta ministeri pekkarisen johdolla ryhtyi toimeen tilasi vielä erikseen biotalousselvityksen ja mineraalistrategian jotka on nyt sitten koostettu yhteen tässä luonnonvaraselonteossa jonka nyt eduskunta on sitten saanut käsiteltyä

arvoisa puhemies

aivan kuten täällä on todettu vielä pari viikkoa ennen neuvottelujen huipentumista on vielä paljon auki paljon neuvoteltavaa

arvoisa puhemies

oikeampi syy lienee se kun kuuntelen hallituspuolueittenne kantoja että hallituksella ei kerta kaikkiaan ole yhteistä näkemystä

tämä on selvä reagointi muuttuneeseen maailmantilanteeseen ja hyvä niin

suomi kuuluu eun sisällä aktiivisiin ilmastopoliittisiin maihin ja pyrkii käsittääkseni mahdollisimman kunnianhimoiseen tulokseen

arvoisa puhemies

suomi oli aktiivinen ilmasto ja energiapolitiikan toimija viime vaalikaudella keskustan johdolla ministeri pekkarisen vedolla muun muassa

euroopan päättäjien saavuttamaa sopua on syytä tervehtiä ilolla ja onnittelut pääministerille ja myös elinkeino ja ympäristöministereille jotka olette ponnekkaasti ilmastopolitiikkaa ajaneet

arvoisa puhemies

luonnonvarojen hupeneminen ja ilmastonmuutos pakottavat meidät miettimään luonnonvarojen käyttöä ja taloutemme rakenteita vähän uudella tavalla

nyt kysynkin ministereiltä minkälaisella asenteella eun jäsenmaitten kesken suomi aikoo toimia silloin kun tulevat ne vääntöpaikat että täytyy vielä venyä niistä tarjouksista mitä on etukäteen tiskiin laitettu

suomi uskoi suomi ajoi sitä sopu on nyt käsissä

talouskriisin myötä nousi myös epäileviä tuomaita muun muassa sdpn ex pääministeri lipponen vaati että ilmastotavoitteista täytyy tinkiä

euron pelastuminen edellyttää että yhteisiä sääntöjä noudatetaan siis tiukkaa kuria

mutta nykyisellään talouskasvun ylläpito sellaisena kuin näemme ympärillämme johtaa väistämättä törmäykseen luonnonvarojen riittävyyden ja ympäristön kestävyyden kanssa